ministeri mainitsi tämän toimintaohjelman jonka avulla pyritään pureutumaan lähisuhdeväkivallan ongelmiin

huolestuttavaa viestiä tulee nuorten tyttöjen väkivaltaisuuden lisääntymisestä

nämä alueet ovat olleet menettäjän asemassa väestökehityksessä ja samalla seurauksena on palvelujen karsiminen joka edelleen kiihdyttää väestökatoa

arvoisa puhemies

muun muassa poikkeuksellisen harvaan asutukseen perustuva tuki on tervetullut uudistus lapissa ja kielilisä saamelaisten kotiseutualueella on hyvä asia

nopeat tietoliikenneyhteydet toimiva joukkoliikenne ja hyvä tiestö sekä rautatiet edellyttävät valtion rahoitusvastuuta jotta maaseututyyppiset kunnat ja erityisesti harvaanasutut alueet pystytään pitämään asuttuina

myös kotikuntakorvausjärjestelmän muutos on erinomainen asia se että oppilaan kotikunta on velvollinen suorittamaan kotikuntakorvauksen jos oppilaan esi tai perusopetuksen järjestäisi muu kuin oppilaan kotikunta

lähipalveluiden takaaminen edellyttää uudenlaista ajattelua ja innovatiivisuutta järjestelyissä

näiden palveluiden avulla voidaan taata myös vapaa ajan asukkaiden tarpeet ja toisaalta näiden vapaa ajan asukkaiden avulla palveluita voidaan osittain pitää myös yllä

osa heistä on perheellisiä jotka tulevat muualta

esityksessä ollut kaava laskuperusteista ei avaudu aivan helposti ja sen takia on vaikea ennakoida mitä tämä tuo tullessaan

ei ole järkevää pyrkiä esimerkiksi vähentämään yksityisautoilua siellä missä se jo muutoinkin on vähäisempää vaan on syytä keskittyä tällaisiin keinoihin kaupungeissa missä se on oikeasti helpompaa

maaseudun elinvoimaisuuden takaa saavutettavuus

arvoisa puhemies

monesti kuulee etelä suomessa että vain valtion tuet ovat mahdollistaneet lapin matkailukeskusten kehittämisen

näin on jos ei saada laajaa sopimusta aikaan ilmastotalkoissa

mitä ajatuksia ministerillä on siitä mihin asti eulla ja suomella on varaa olla maailman mallioppilas

maaseudun kehittämiseksi on monenlaisia keinoja

vahvasti kehittyvistä ja työllistävistä elinkeinoista voidaan mainita vielä kaivannaisteollisuus

selonteossa nostetaan uudeksi keinoksi maaseutupolitiikan tehostamisessa niin sanottu maaseutuvaikutusten arviointi joka tulisi sisällyttää ennakkotoimena kaikkeen sellaiseen kansalliseen päätöksentekoon jolla on alueellisia vaikutuksia

kansainvälisessä taloudessa on jo elpymisen merkkejä mutta nousuun pääsyyn vaaditaan vielä pitkä matka

lapin kannalta tuleva talvi on erityisen haastava

talouden tilanteesta johtuen niin uusilla kuin entuudestaan jatkettavilla panostuksilla on nyt poikkeuksellinen arvo ja kysyntä

valtion budjetin tärkeimpiä kysymyksiä ovat aina työllisyyden ja tuottavuuden tukeminen sekä yhteiskunnan palvelujen ja infrastruktuurin rahoittaminen

työllistävyyteen kohdennetut varat tukevat tulevaisuutta ja laman seurauksena on mahdollisimman vähän työelämästä syrjäytyneitä

eri puolilla maata kunnat ovat erilaisessa asemassa

kunnat eivät kuitenkaan ole pystyneet reagoimaan tiukentuneeseen tilanteeseen tarpeeksi rivakasti osittain siksi ettei hyvinä aikoina ole varauduttu pahan päivän varalle

tästäkin salista löytyy runsas määrä kuntapäättäjiä tosin ei tällä hetkellä mutta pitäisi löytyä joiden perään nyt kuuluttaisin että kaikki lähtisivät mukaan talkoisiin

kuten monesti on todettu valtio on monin keinoin pyrkinyt helpottamaan kuntien tukalaa tilannetta mutta kuntien on myös siis tehtävä oma osuutensa

poikkeuksellisen harvaan asuttujen alueiden tuki on monille lapin kunnille elinehto

äsken käytyyn keskusteluun alueellistamisesta voisi todeta sen verran että alueiden kehittämisessä lähtökohtana on oltava se mikä alueella on oma vahvuus ja siitä on ponnistettava eteenpäin ja alueellistaminen on hyvä lisä silloin kun se on järkevää

siinä mielessä valtion positiivinen tahtotila kolaripajalan ja soklin kaivoshankkeiden edesauttamiseen on tärkeää

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

talouden taantuma on alkanut helpottaa ja tosiasiassa useat kansalaisista eivät ole joutuneet siitä juurikaan kärsimään

niitä joilla ei ole mennyt niin hyvin on pyritty helpottamaan elvytystoimilla

pyrkimys taata kansalaisten ostovoima myös ensi vuonna on oikeaan aikaan osuva ratkaisu

syksyn mittaan talouskehityksessä on tapahtunut ennalta arvaamattomia muutoksia ja nyt pyritään vastaamaan esille nousseisiin haasteisiin

monet vakavaraiset yritykset ovat jääneet ilman luottoa normaalin liiketoimintansa ylläpitämiseen tai sitten luoton hinta on niin kohtuuton ettei ole järkevää ottaa sitä vastaan

metsänhoito ja perusparannustöihin tuleva lisäys auttaa myrskyvahingoista kärsineitä

toisaalta on oikeustajunvastaista että muun muassa poroelinkeino joutuu uhanalaiseksi suurten petoeläinkantojen vuoksi eikä se ole rahalla korvattavissa

arvoisa puhemies

on pyrittävä turvaamaan paras mahdollinen taloustilanne vaikka sitten lainarahalla

työllisyyden tukeminen jatkuu edelleen ensi vuonna

suurimmat tämänhetkiset typpi ja fosforilähteet ovat maatalous koko valuma alueella sekä yhdyskuntajätevedet erityisesti venäjällä ja puolassa

arvoisa puhemies

riistanhoidon ja metsästyksen tasapainoisella kehittämisellä on aikojen kuluessa pyritty takaamaan kaikkien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet

tilanteen parantamiseen liittyvästä aikataulutuksesta olisi hyvä saada selkoa

suomen eu jäsenyyden myötä on etenkin suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmän merkitys kasvanut

eun säädökset tuntuvat joskus eun äärialueilla vähintäänkin omituisilta

luontodirektiivi on yksi esimerkki siitä ettei brysselissä välttämättä oteta huomioon alueiden ominaispiirteitä tai niitä ei tunneta

lisäksi valiokunta edellyttää että suomi itse noudattaa helcomin suosituksia konkreettisten kuormitusvähennysten saavuttamisessa ja vaikuttavuudessa tavoitteiden seurannassa sekä tulosten arvioinnissa

luontodirektiivin kaltaiset vaateet suurpetojen suojelemiseksi ihmisten mielenrauhan ja turvallisuuden sekä kotieläinten ja porojen kustannuksella ovat liioiteltuja

energia ja ilmastotalkoot ai heuttavat monenlaisia seuraamuksia

mikäli kuljetuskustannukset edelleen nousevat ja päästörajoitukset kiristyvät on jossain vaiheessa punnittava toteuttaisiko paikallinen tuotanto ja paikallinen jatkojalostus paremmin taloudellisuutta myös ympäristöllistä taloudellisuutta

korvausjärjestelmän kattavuuden parantaminen varmaankin on oikea keino tässä tilanteessa mutta järjetöntä on ettei asiaa voida hoitaa normaalein keinoin

esimerkiksi maidon kuljetus satojen kilometrien päähän tai jätedirektiivistä johtuva jätteiden kuljetus pitkien matkojen päähän voidaan asettaa kyseenalaiseksi

onko mietitty miten voidaan edesauttaa kokonaisvaikutuksiltaan edullisimpien ratkaisujen aikaansaamista niin kansallisella kuin eun tasolla

eilen puhuttiin paljon vihreästä verouudistuksesta

arvoisa puhemies

uudistuksen myötä ympäristöystävällisempien energiaratkaisujen tekeminen on myös taloudellisesti aiempaa kannattavampaa

nyt olemme kuitenkin tässä tilanteessa

korvausten keskeytymätön maksaminen edellyttää riittäviä varoja kuten valiokunta edellyttää jotta näitä tarpeettomia lisääntyviä vahinkoja ei joudu yksityinen kärsimään